toimimattomuus puuttumattomuus ei voi piiloutua tietosuojan tai muitten muurien taakse

en tiedä kuka sitä toimintaa tässä maassa suojelee

esimerkiksi opettajat toivovat tätä voimakkaasti

yksi riskitekijä mikä liittyy resursseihin on osaoptimoinnin riski

ottaen huomioon herkän aiheen tämä tarjoaa mahdollisuuden kyllä revitellä puolin ja toisin mutta kiinnittäisin huomiota siihen että näinkin vaikeasta aihepiiristä kuitenkin olemme täysin yksimielisen mietinnön saaneet aikaan ja se on edistysaskel koko tässä asiassa

pitäisi olla jollakin lailla yhdenvertaisessa asemassa kun vaaleja käydään

tämä jollain lailla mielestäni kertoo siitä että näitä taloussuhteita tulisi päivittää ja saattaa ne ihan asiallisesti kiihkotta ajan tasalle

kulunvalvonta on huonossa kunnossa junat seisovat ja rataverkko on huonossa kunnossa

södermanin kysymykseen tämän jokelan traagisen tapahtuman jälkeen että intressiryhmät vastustavat aselain tiukentamista

eli kannatan sitä että toiminta ja talous olisivat täällä samanaikaisesti olkoon kysymys milloin minkäkin eduskunnan alaisen organisaation toimin nasta

me olemme paljon tätä maata rakentaneet keskustapuolueen kanssa yhdessä punamultapohjalta mutta nyt pesäpallolainausta käyttääkseni mielestäni edustaja zyskowicz löi kyllä hutilyönnin

kuitenkin tässä salissa katson esimerkiksi ben zyskowiczin suuntaan edustaja zyskowicz esimerkiksi on moneen kertaan täällä vuosien saatossa puuttunut näihin asioihin

milloin te ryhdytte vastaaviin toimenpiteisiin

kiinnitän kyllä tässä yhteydessä huomiota myös siihen että ensi vaalikauden kynnykselle ovat nykyiset hallituspuolueet ladanneet niin paljon veronmaksajien rahoja että sitä voidaan eräällä tavalla tulkita jonkinlaiseksi vaalitäkyksi vaalirahoitukseksi

minulle on kerrottu että ahvenanmaa ei maksa esimerkiksi euroopan unionille jäsenmaksua mutta jos ja kun euroopan unionista tulee nettotuloja suomelle ahvenanmaalle tilitetään kuitenkin ahvenanmaan osuus

sen verran velkaannuitte kun teillä oli pääministeri

en näe tätä niin merkittävänä juridisena kysymyksenä vaan esimerkiksi tarkastusvaliokunnan työ niin kuin kaikki muukin toiminta on alisteista perustuslaille ja sen määräyksille ja sen hengelle

ja nyt tämän täydentävän esityksen jälkeen velanottotaso teidän vaihtoehtobudjettinne ja hallituksen esityksen välillä on suurin piirtein sama

tarkastusvaltuuksia on vielä lisättävä

ne eivät ole vrn hanskassa

ne ovat liikenneministerin ja hallituksen hanskassa

kuinka paljon veronmaksajien rahoilla voi käydä vaaleja tähän myöskin pitäisi jonkinlainen menokatto säätää ettei sinne mitä tahansa ladata

suurimmat syyt ovat päihteet ja mielenterveysongelmat

te olette leikannut näitä rahoja kaiken kaikkiaan

ja sitten julkinen tuki

sitähän tässä on ajettu takaa että totta kai vapaassa yhteiskunnassa voi tukea kuka tahansa ketä tahansa läpinäkyvästi julkisesti

silloin on turha hurskastella

se on yksi parhaita tarkastuselementtejä jos ja kun tekijä tietää että huomenna tämä voi olla tvssä tai sanomalehdissä missä tahansa

toiseksi kiinnitän huomiota turvallisuustaseeseemme

toivoisin tässä hyppään sivuraiteille että voitaisiin vielä myöskin katsella näitä kampanjakattoja ettei rahalla suurella rahalla pelkästään sitten ratkaista vaaleja

kiitos hallitukselle se otti lusikan kauniisti käteensä tietoisena myös siitä että eduskunta olisi lisännyt veteraaneille määrärahaa ja myöskin hoitanut tämän lääkärihelikopteriasian

osana siihen liittyy se että esimerkiksi poliisin voimavaroja on vähennetty merkittävästi

monta kertaa eduskunnassa haemme kompromisseja lausumien kautta tietoisina jo lausumia kirjoitettaessa että se on vähän tuuleen huutamista mutta päästään jostakin karikosta sitten selvemmille vesille

tämä ei ole vielä oikein ollut kaikkien hyväksyttävissä ja toivoisin että tämä asia ottaisi tässä yhteydessä myöskin vähän myötätuulta

tässä nyt päivitetään tätä arvonlisäverokysymystä joka nyt ei vie maalta merelle sen paremmin manner suomea kuin ahvenanmaatakaan

tarvitsemme nyt vakautta ja luottamusta lisäävää aktiivista työ ja yrittäjyyspolitiikkaa jolla luodaan kasvua sekä työpaikkoja

ei tämä nyt ole mitenkään vallankumouksellinen hallituksen esitys ja kannatan hallituksen esitystä

kun kysymys on kuulemma joidenkin erityisammattiryhmien turvallisuudesta niin sen ymmärrän että heidän verotietojensa osalta voi olla tarve antaa jotain suojelua mutta he ovat todella pieni marginaalinen ryhmä koko yhteiskunnassa

lainan antamisella ja takuiden antamisella on vissi ero

tuottavuusohjelmasta vielä lopuksi sen verran että olisin odottanut tuottavuusohjelman puuttuvan esimerkiksi siihen miten atk järjestelmiä yhteensovitetaan miten ihmiset jaksaisivat töissä paremmin ja miten esimerkiksi sairauslomasijaisuudet hoidetaan

kun henkilö tulee valituksi maan hallitukseen ministeriksi hän sitoutuu jättäytymään erittäin monista tehtävistä pois keskittyen vain ministerin tehtävään

epävarmoinakin aikoina on kuitenkin pidettävä huolta yhteiskunnan oikeudenmukaisuudesta ja heikommassa asemassa olevista ihmisistä

minun mielestäni siellä on mustia pilviä ja ne lähestyvät suomea

sen jälki on huonoa ja se sitten myöskin vie mennessään ihan aidot hyvät tosissaan tehdyt toteuttamiskelpoiset lausumat

edustaja leppä miljardi on jo lähetetty

sieltä tosin saattoi saada sekäettä informaatiota

vaikka budjettiesitys on kuuden puolueen näkemysten yhteensovituksen tulos noudattaa se erittäin hyvin sosialidemokraattien jo ennen vaaleja esittämiä linjauksia

meillä on tietoa näistä väärinkäytöksistä yhdessä sun toises sa toimistossa viranomaisessa viranhaltijoilla mutta ei heillä ole mitään puuttumisvelvollisuutta jokainen pitää ne tiedot itsellään

tämä hätäkeskusratkaisu on mennyt tunnetusti pieleen ja toivoa sopii että tällainen erhe vielä korjattaisiin

miten asianomainen ministeri suhtautuu siihen että vastaavaa logiikkaa alettaisiin noudattaa myös kansanedustajien kohdalla että he jäisivät pois kaikesta muusta ja keskittyisivät vain kansanedustajan tehtävään

nyt on myönnän se on vakava paikka laittaa takaajan kohdalle nimensä en ole montaa kertaa sitä henkilökohtaisesti tehnyt mutta aina on hirvittänyt kun niin on tehnyt menty laittamaan takaajan paikalle nimi

vaikka sanotaankin että tikulla silmään kuka vanhoja muistelee niin jos vielä muistellaan mitä viimeksi eduskunta on esimerkiksi budjettilausumien kärkeen laittanut sinne on hallituspuolueitten voimin ja toimin ladattu neljä maan kannalta tärkeintä budjettilausumaa ja kaksi niistä koskee esimerkiksi maatalousmuseon toimintamäärärahoja ja metsämuseon toimintamenojen määrärahojen korotustarvetta

korostan myös sitä että viime vaalikaudella lähetettiin rahaa miljardi

työ ja oikeudenmukaisuus ovat vahvasti esillä

arvoisa rouva puhemies

ei olisi jääviysongelmia kunta ja maakuntatasolla ei järjestöissä ei missään muuallakaan

mielestäni myös edustaja lehden esittämä mielipide kannattaisi ottaa tosissaan kun valvomme veronmaksajien etuja

nyt näin tehdään luottamusta ja vakautta lisäten sekä vastuullisuutta ja oikeudenmukaisuutta korostaen

ilo kuulla miten ed

mutta nyt levitetään mielikuvaa siitä että kaikki takaukset laukeavat sataprosenttisesti

sasi korostaa sosialidemokraattien nopeata tehokasta toimintaa kreikassa että ikään kuin kahdessa kuukaudessa he ovat pistäneet hyrskyn myrskyn

nyt me olemme antaneet takuita saaneet osittain vastavakuuksia ja lähtökohtahan on että velallinen maksaa velkansa ja siltä osin kuin ei pysty maksamaan niin jos jotakin sukanvarteen on jäänyt velkojat ottavat sitten ja realisoivat sen ja jos ei ole yhtään mitään niin sitten laukeaa sataprosenttisesti takaajille

valitettavasti oppositio on valinnut toisen tyylin

minulle on kerrottu että ei se näin ole vaan eräiden erityislakien yhteydessä on säädetty sellaisia julkisuuspykäliä jotka ovat ahtaampia ja ankarampia julkisuuslakiin verrattuna ja siitä seuraa että joissakin tilanteissa tällainen tietosuoja antaa suoranaista suojaa rikolliselle toiminnalle

perussuomalaiset ja keskusta ovat keskittyneet pelkkään arvosteluun ilman että niillä olisi mitään rakentavaa vaihtoehtoa

mutta herra puhemies kysyn ministeri rinteeltä kun valtiovarainvaliokunta on kirjannut tähän lausumaan että ennen lopullisen myyntipäätöksen tekemistä on annettava tämä selvitys

tällä logiikalla pitäisi ehdottomasti jättäytyä muista tehtävistä

nythän on laitettu ehtoja sijoitusvastuita ja nyt on laitettu ehtoja siihen että myöskin nämä evmn mahdollisesti myöntämät luotot ovat etuoikeutetussa asemassa muihin nähden niin että tämä on ihan eri asennossa kuin viime vaalikaudella

keskustalla näyttää olevan huono omatunto kun se moittii hallitusta nyt asioista joita se ei kyennyt korjaamaan tai ei halunnut korjata kahdeksanvuotisen pääministerikautensa aikana

onko tämä sellainen tulppa joka estää hallitusta ryhtymästä käyttämään niitä valtuuksia joilla altia voidaan myydä

mutta jos muutaman sanan tästä lisätalousarviostakin saa sanoa niin hallitus on hyvällä asialla on vain toista vuotta myöhässä

entä jos edustajat jäisivät pois ainakin keskeisistä kunta ja maakuntatason tehtävistä

toivoisin että tällaisia kapeikkoja ja kitkatekijöitä myöskin hallituksen toimesta selvitettäisiin ja ne purettaisiin ja hoidettaisiin sillä tavalla että mentäisiin sitten edes tämän tietosuojalain puitteissa

me esitimme jo viime vuonna välikysymyksen koskien nuorisotyöttömyyttä

sosialidemokraatit ovat kantaneet huolta nuorten syrjäytymisestä

olisiko meidän pitänyt kirjata valiokunnassa että ennen lopullisen valtuuden myöntämistä on annettava tämä selvitys

herra puhemies

pyydän tähän ministerin kantaa katsooko hän että valtuuksia ei voi käyttää ennen kuin eduskunta on hyväksynyt sen selvityksen ja jos se ei hyväksy niin silloin tämmöistä myyntipäätöstä ei voi tehdäkään

työikäisen väestön vähentyessä jokaisen nuoren pysyvä kiinnittyminen työmarkkinoille on entistäkin tärkeämpää

meidän vaihtoehdossa täällä on lisää että veikkausvoittovaroilla esimerkiksi tuettaisiin määräaikaisesti kulttuuri nuoriso ja liikuntatilojen rakentamista

siinä voi vain kuvitella kuinka turhauttavaa on vaikkapa talousrikostutkijoitten tai muiden vastaavien toimijoiden työ jos ja kun he törmäävät tämänkaltaisiin tilanteisiin

mutta ettei totuus ihan unohtuisi ja etteikö se toinenkin puoli sietäisi tulla mainituksi niin mahtaisivat edelliset pääministerit niin kiviniemi kuin vanhanenkin suorastaan punastua jos olisivat olleet kuulemassa miten täällä kollegat tiilikainen ja kaikkonen esimerkiksi puhuivat siitä miten asioita pitäisi hoitaa

me uskomme että työ koulutus tai harjoittelupaikan takaaminen kaikille on paras lääke nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä

ja voidaan vain kuvitella minkälaisen temmellyskentän tämä antaa epärehelliselle toiminnalle

pitkäaikaistyöttömien aktivoimiseksi aloitettava kuntakokeilu ja osatyökykyisten työllistämisen edistämiseksi käynnistettävä toimintaohjelma ovat myös tärkeitä toimenpiteitä

tarkoitan sitä että esimerkiksi viime vaalikaudella kun suomen keskustalla oli valta asema niin keskusta jätti asettamatta esimerkiksi parlamentaariset ryhmät niin puolustuspolitiikan kuin kuntapolitiikankin osalta jota toivottiin ja vaadittiin se ei teille sopinut

budjettiesitys lisää työllisyysmäärärahoja sekä äkillisten rakennemuutospaikkakuntien tukea

nyt meillä on tämä kokemus oppina

meidän tulisi tätä hyödyntää ja tätä kokemuspeiliä vasten peilata tämä tilanne

samoin vaalijärjestelmäuudistus ja lehdistötukimuutokset olivat sellaisia suuria asioita joissa olisi ollut hyvä vähän laajemmalla porukalla asiaa pohtia mutta te jyräsitte ne telaketjuillanne tosi yksipuolisesti läpi

me olemme hyvät kollegat saman uhan äärellä tälläkin hetkellä ja siksi pitää yrittää suojella suomalaista työtä suomalaista työntekijää suomalaista yrittäjää

tässä yhdyn kollega zyskowicziin että tämä tulokulma tähän asiaan on juuri näin että me olemme oman edun nimissä riskejäkin ottaen mukana näissä talkoissa

tähänkin saakka vaikka järjestelmät ovat olleet mielestämme kattavia ja valvontaa on ollut ja on ollut lupamenettelyssä byrokratiaa toimijat ovat kuitenkin onnistuneet myöskin laittomasti keräämään rahaa ja huijaamaan ihmisiä jolloinka logiikka kulkee siihen suuntaan että mitä enemmän vapautetaan väljennetään riski myös väärinkäytösten osalta kasvaa

mutta toivotaan että jatkossa sitten asiat hoituisivat paremmin yhteisymmärryksessä ja menettelytavat olisivat inhimillisempiä kuin mitä ne ovat olleet siinä ajassa kun te olette olleet vallankahvassa

suuria ansiotuloja eläkkeitä ja perintöjä verotetaan jatkossa nykyistä ankarammin